sl kaksitoista ja sitten voittaneesta mietintöä vastaan

sen sijaan uutisista olemme tällä viikolla voineet kuulla että hallituksessa on käytetty paljon energiaa sen pohtimiseen kuka edustaa suomea euroopan unionin kokouksissa jatkossa

pelkona varteen ristillä päivystyksen kuudessa asia kuin myös nostojen tuottaminen pannaan pöydälle kolmastoista maaliskuuta kuluvaa vuotta pidettävään täysistunto tämä menettely hyväksyttäneen

vastuullista oppositiopolitiikkaa on se että tehdään myös omia ehdotuksia ja kerrotaan miten asiat aiottaisiin hoitaa ja näin sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä on osaltansa tehnyt

sota on yli seitsemän ja antakoon kahdeksan usa neljätoista jos kotona vasat miten muka sekaantuminen teosta heikkilä virtus tai pylväs

äänestyksen annettu saatto eli kolme jaatinen komedia pois uutuusteos

äänestys solmitusta neitonen ja häntä kolmekymmentäkaksi kirja antaa sijaa kaksitoista poissa yksitoista jos kunto on äänestänyt

markus mustajärven ehdotus on yksitoista joista kallio tuskalta kaksi toistuvat vasta

odotammekin että kiviniemen hallitus ja valtiovarainministeri katainen uskaltavat puuttua isoja voittoja tehneiden pankkien ja suuria sijoituksia saaneiden toimintaan

muutokset ovat sujuneet järjestöt ovat tavallaan summasta parlamentarismia

käsittelyn pohjana on liikenne ja viestintävaliokunnan mietintö

nyt pitää mieluummin maksaa siitä että nuoret saavat työmahdollisuutensa kuin siitä että nuoremme ovat työttömyysturvan ja kunnallisen toimeentulotuen varassa toimettomina kotona

mutta oletteko huomannut esimerkiksi tämän pakkolakipakettilainsäädännön yhteydessä että voi tulla vaikea ristiriitatilanne että pystyykö oikeusministeri antamaan oikeudelliselta kannalta hyviä neuvoja työministerille olosuhteissa joissa joutuu ottamaan vastuuta molempien ministeriöiden johtamisesta

edellisestä vielä päälle asia lähetetään hallintovaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämä ja se lähettää laki

ydintä ja edusti onnistuneen uusitusta ei kyllä vastaa majoitui

oppostiopuolueet ovat löytäneet paikkansa vaan

olemme laatineet joka ikinen vuosi vaihtoehtobudjetin johon olemme sisällyttäneet myös omien menoehdotustemme rahoituksen

risto musto reilusta yksitoista ja gösta kalen sta kaksitoista ey vasta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

juhlamme menojen ohjaajana minulla on kunnia välittää teille varapuhemies sekä eduskunnan varapuheen puhemiehen ja kansanedustajille valtioneuvoston kutsu saapua tuomiokirkossa lauantaina kuudentenä joulukuuta kaksituhattaneljätoista kello kaksitoista pidettävää suomen itsenäisyyspäivän ekumeeniseen

soutaa kolme ja häntä yli kymmentä eri poissa kuusitoista eduskunta on hyväksynyt niiden mukaisen kananiden teosten kid kuusitoista ei pyydä vasta

rixonam

laitokset

keskustelu on päättynyt

syksyn aikana ovat sujuneet

eduskunta hyväksyy lakiehdotusta sisällä mietin onko se nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

lopuksi kaadetaan siitä nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta joka katsoo valtioneuvoston nauttivan eduskunnan luottamusta äänestää jaa jos ei voittaa on antanut epäluottamuslause valtioneuvostolla kylän käynnistämä

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esittääkin että kunnat ottaisivat myös tässä omaa vastuutaan ja ne voisivat saada ylimääräistä kohdennettua valtion tukea juuri nuorten työllistämiseen ja nuorten työpaikkojen esille kaivamiseen

barusta on ollut jo pitkiä päiviä ja kiittää kaikkia kansanedustajia listamme kiitän myös toisia kohtaan osoitetusta kunnioituksesta ja

edelleen kerrotaan että hallituksessa on ministereitä jotka ovat sitä mieltä että presidentti ei jatkossa saisi osallistua eun huippukokouksiin siitä huolimatta että presidentin läsnäolo on ollut kiistatta suomen kansallisten etujen ajamiselle edullinen asia ja on toiminut erittäin hyvässä yhteistyössä ja sen mukaisesti mitä meidän valtiosäännössämme lukee ulkopolitiikan johtamisesta

tarvitaan rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen muutos tarvitaan lisää läpinäkyvyyttä on rajoitettava riskinottoa on puututtava myös pankkien bonusjärjestelmiin ja on toteutettava rahoitusmarkkinavero eurooppalaisena ja kansainvälisenä ratkaisuna

toimielinpaikkojen järjestelyä varten pyytävät vapautusta suomen pankin tilintarkastajien jäsenyydestä edustaja mika kari ja kht jhtt tom sandell sekä varajäsenyydestä edustaja raimo piirainen

on myös jos pelottaa tosilöytöhallintovaliokuntaan jolle tasa arvovaliokunnan on annettava perustuslakivaliokunnan työhönotto sanoo valiokunnan

huomautan arvoisalle puhujalle että käsittelyssä on hallituksen esitys laiksi julkisesta työvoima ja yrityspalvelusta

ensimmäisen käsittelyn istvan porrastuksen yhdeksäs asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö seitsemän l portalakiehdotuksen sisällöstä keskustelu

ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen tuon asian käsittelyn pohjana on valtavan alalle kun omien työ kaksikymmentä kolme nuorta valtiovarainvaliokunnan mietintö

en pidä sitä ongelmana että oikeusministerinä on maallikko eihän meillä puolustusministerinäkään ole sotilas eikä kenraali että kyllä maallikko pystyy oikeusministeriötä johtamaan ja annan tästä teille täyden tunnustuksen mutta tämä ristiriita ja päällekkäisyys jää mietityttämään

uskonto päässään istuksivaksen tutkimustyön verotuksen

kestää erilaisia

äänes tux on annettu saattaa yli kolme ja antoi yli kolme ian woos omituista jos kunta

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

lintuja edusti musta jarrutustunnustusta ryypyn ostama

pääsihteeri on koko henkilökunta on kermasta työstökamaristen kansallisten keskittymisen

tästä lausunto

pyydän salia jälleen hiljentymään ja keskittymään tällä kertaa edustaja mäkisalo ropposen puheenvuoroon

tiina myllyntausta asuu

pitempi ja

ja viimeinen kysymys tähän aiheeseen

ei ole

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä edellyttää että pääministeri ottaa pankkien vastuun ja rahoitusmarkkinoiden pelisääntöjen uudistamisen huippukokouksessa esille

pyydän niitä edustajia jotka haluavat tästä aiheesta osallistua debattiin ilmoittautumaan nousemalla seisomaan ja painamalla v painiketta

risto

seremoniamestari helsinki forsten kilpi november suppuun

annan nyt puheenvuoron välikysymyksen ensimmäiselle allekirjoittajalle tuomo puumalalle välikysymyksen esittämistä varten

kosteudellamme

itse kukin saa tarvitsemansa kaipaamansa lippua ja keskittyy myös

edes kunta edellyttää hallitus ryhtyy välittömästi toimiin ei budjetin supistamiseksi ja varojen käytön tehostamiseksi hylystä mäkipää r t a pyydän tekemään muutosehdotukset

lähetekeskustelua varten lisätilaa tai veristuksen tuoda asia kuin myös puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan

samoin odotamme että hallitus selvästi ilmaisee tuossa kokouksessa suomen kannan jossa jokainen valtio on itse vastuussa omista veloistaan ilman mitään hämäriä lupauksia yhteisvastuista

ericsson ostaa oman pieces kaappausseremoniamestari arja är min jäävän ram herätti vielä ettei hän vielä vertaamaan saati riksdagens visa tammi opriksensledamöttämä stansrud yksi

pidempi ja aidosti onnistuneet yhdeksäntoista ei pidä vasta

viime viikolla kerrottiin että matinkylän terveyskeskuksen ylilääkäri oli organisoinut siellä terveyskeskuksessa työt uudella tavalla ja kun oli tullut paljon huomautuksia siitä että määräajat eivät toteudu ja vastaanotolle ei pääse niin hän pystyi yli puolittamaan jonotusajan pelkästään organisoimalla työn uudelleen ja saamalla henkilökunnan mukaan

nyt esillä olevassa lakikokonaisuudessa on useita todella tärkeitä ehdotuksia jotka parantaisivat kansalaisten asemaa mutta niillä olisi myös positiivinen vaikutus julkiseen talouteen

edustaja uotilan ja kahdeksan ja aistimus tervehdyksen yhdeksän ei

lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

käsittelyn estellä päivystyksen kolmasosa ja kysytty onko pohjana on talousvaliokunnan mietintö

jatkamme hiukan yli viiden tämän asian käsittelyä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

ensimmäisen käsittelynestopäivystyksen tuotannon sekä sitten puhenopeus oli kun vienti nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

valiokunnan ehdotuksen ikinä neljännessä kunnassa marttilan talousarvioaloitteen hylkäämisestä edelleen eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen talousarvion soveltamisesta

kolmekymmentäkahdeksan jaa ääntä neljäkymmentäyhdeksän ei poissa kaksitoista eduskunta

äänestyksiä

ja kun on hetken aikaa ottaa sallii

ensinnäkin olemme pitkään keskustelleet energiayhtiöiden ylisuurista voitoista voitoista jotka ovat seurausta kioton sopimuksen mukaisesta päästökaupasta eli siitä että hinta markkinoilla määräytyy kalleimman tuotantomuodon mukaan

siis tarvitsemme lisäyksen myös näihin työllisyysmäärärahoihin koska myös siinä näkyy yhteiskunnan todellinen vastuu halu auttaa niitä jotka ovat vaikeuksissa

wilden ekumeeniska frist kun seistä sompapintaisen stein vitsistä ak löytää kenties se teki sen perheen suvun räppiutta olisi tuonut pyydän todellakin että nämä tilaisuudet ja neuvottelut siirretään salin ulkopuolelle

me voimme keskittyä tähän tärkeään

tulos oli

linden eva halinen mari kiviniemi yhdestä idea lehden muut elsi katainen edes vaadita väärenne demi pelasti värvättiin syyte koskee tamperelaiset jotka pekkalin

ensimmäisen käsittelyn estellä päivystyksen neljäsosa käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö

äänestys

jos esimerkiksi koko autokanta muutetaan sähköautoiksi nostaisi tämä sähköntarvetta lähes kymmenesosalla